ne ovat edustaja tätä ei nyt voi pöytäkirjaan kirjata tämän kokoisia valtavia salkkuja jotka kiertelevät tuolla ympäri kaupunkia ja se kierto kestää ja se kestää

kaikissa niissä haastatteluissa joita olen antanut olen erikseen edellyttänyt että näkyy se että tarkastusvaliokunnan tarkoitus on löytää keinoja parantaa asioita

zyskowiczilta

tästä näkökulmasta kun täällä edustaja kanerva puhui tästä ajatuksesta korpilammesta meillä on hallitus luvannut että vielä tälle eduskunnalle tuodaan liikuntalain päivitys ja se yksi mahdollisuus tai mielestäni välttämätön tilaisuus joka pitää käyttää hyväksi on se että liikuntalaissa ei päästetä nyt pois sitä mahdollisuutta että sinne on sisään rakennettu sellainen yhteistyömekanismi joka ohjaa kaikki muutkin ministeriöt kantamaan vastuunsa tästä tavoitteesta

siitä on liikkeellä vääriä käsityksiä ja tältä osin tietosuojavaltuutettu aarnio on tehnyt aivan selväksi että tietosuoja ei ikinä voi estää sitä että nuoren suojaksi rakennetun turvaverkon sisällä tieto ei kulje

arvoisa herra puhemies

kiitoksia palautteesta

se tuli äsken jo esille

mutta tarkastusvaliokunta tekee töitä ja tämä myös edustaja saarakkalalle sen ohjaamiseksi että tästä eteenpäin kokonaisuudet tuodaan kerralla oli ne sitten jo aikaisemmin esitelty tai tehty ja nämä vastuut ovat kokonaisuuksia

luotan että seuraava puhuja kertoo siitä enemmän

pohja on nyt sellainen että esitutkinta pakkokeino ja poliisilain pykälät ovat loogisesti omilla paikoillaan niitä voidaan hyvin koulutuksessa kouluttaa

on selvä että siinä trendissä joka tällä vaalikaudella on aloitettu siinä että rangaistuksia kovennetaan nimenomaan väkivaltarikoksissa on mielestäni jatkamisen varaa

sen sijaan sitten kun tullaan näihin tietosuojaongelmiin esimerkiksi puolustusministeriössä tai poliisissa kun ministeri holmlund on nyt puhunut poliisin tarpeista sosiaali ja terveyspuolelle siellä on paljon ihan kartoittamatonta työmaata

minäkin olisin osaltani korostanut että ennen kaikkea tällä kertaa osaamattomuus liittyy valtionapulain peruspykälien tuntemattomuuteen ja suorastaan niitten noudattamatta jättämiseen ei niinkään hankintalakiin

ympäristöministeriö kaavoituspuoli pyöräteiden kaavoittaminen myös se kaavoittaminen että on niitä lähiliikuntapaikkoja joista ministeri arhinmäki hyvin täällä puhui ovat aivan keskeisessä asemassa siinä että kouluihin on turvalliset pyörätiet että vanheneva väestö uskaltaa turvallisesti suoraan kodista lähteä hiekoitetuilla reiteillä jos on talvi vielä joskus meillä täällä kävelemään ja kesällä muuten

kun nyt on puututtu kaikista tärkeimpiin asioihin niin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistustasoon tiettyihin raiskausrikoksiin kuin myös joihinkin ympäristöpuolen rikoksiin joissa on ollut selvästi vikaa sitä tietä on syytä jatkaa

ja aivan niin kuin edustaja pekkarinen sanoi riskit kasvavat koko ajan ja tulevat jatkossa kasvamaan vielä enemmän ja tämän riskin todennäköisyydenkin takia nämä asiat myös silloin kun on kysymys imfstä täytyy tuoda kokonaisuuksina niissä tilanteissa kun muita vastuita kasvatetaan

me voimme toimittaa lakivaliokunnalle tilastot siitä kuinka monta juttua näitä on mutta ne ovat harvinaisia sen takia että poliisille ei tehdä ilmoituksia

tämä on kuitenkin merkittävä parannus koko tällä kentällä ja parannamme toimintaamme vielä tästä että kiitos haulikon edustaja vilkunalla iski eteenpäin

sen kimppuun nyt käydään

sitä nuorempien osalta sitten asia siirtyy lastensuojeluun

esimerkiksi kun kuunnellaan professori lauerman näkemyksiä nimenomaan törkeän väkivallan toistuvuudesta on silloin syytä lähteä siitä että rahoitus hoidetaan kuntoon yksi rahoituksen osa on että oikeusministeriölle taataan riittävät resurssit

meillä on uusi lastensuojelulaki jonka mukaan poliisin ja opettajien kuuluu tehdä lastensuojeluilmoitus entistä herkemmin ja varsinkin poliisien lisääntynyt lastensuojeluilmoitusten tekeminen näkyy jo nyt

mutta ministeri holmlund voi kertoa onko poliisilla aikomuksia tehdä erityisiä ratsioita esimerkiksi alkoholimyymälöiden edustalla tai sitten koulujen kanssa yhteistyötä tiedustelutoiminnalla tiedustelemalla missä näitä välittäjiä liikkuu

siinä siteerataan valtiontalouden tarkastusviraston havaintoja juuri sen kaltaisista hankkeista joissa esimerkiksi sairaanhoitopiiritkin ovat osallistuneet tähän tuotekehittelyyn ja sitten maksaneet siitä vielä ostajana eli joissa ei ole sovittu siitä korvauksesta ja osuudesta

arvoisa puhemies

yhteistyöesimerkkejä on vaikka kuinka paljon enemmän mutta nostaisin tässä puheessa valtiovarainministeriön roolin erityisesti ja toivoisin että liikuntalain yhteydessä valtiovarainministeriö pakotetaan katsomaan sitä totuutta silmiin minne se on epäselvillä linjauksillaan ajanut seuratoiminnan kun on kysymys verovapaudesta tai verollisuudesta

tämän kaltaisia muita koplauksia ei ole tiedossani mutta tehtäköön nyt selväksi että hallitusohjelman mukaisesti toimitaan näissä kaikissa valmisteluissa

tämä on nyt ed

tällä vaalikaudella me olemme aivan äärirajoilla koska me olemme niin paljon kiristäneet rangaistuksia muuttaneet lakeja mutta mielestäni nimenomaan törkeän väkivallan puolella on se seuraava iso kysymys

tämä on erittäin tärkeä kysymys

eli aivan niin kuin täällä on kerrottu kysymyksessä vaalilain osalta on muutos joka tarvitsee kaksien valtiopäivien hyväksynnän ja sen takia ollaan aivan alkuperäisessä aikataulussa ei siitä päivääkään myöhässä

perustuslakia valmisteltiin ensin johtamassani valmisteluryhmässä jossa olivat kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat ja joka päätyi yksimieliseen esitykseen komitean valmistelun pohjaksi

hyvä että edustaja virtanen otti tämän esille

mutta näitä esimerkkitapauksia me voisimme markkinoida paremmin sanon näin nyt kun kuuntelin teidän kysymystänne ikään kuin varoittavana merkkinä ja myös kerätä eduskunnalle tiedot niistä tapauksista joita on käsitelty oikeudessa

asiantuntijat olivat tässä asiassa ylipäätänsä hyvin eri mieltä paitsi siitä seikasta että perustuslakivaliokunta ei voi aloittaa uutta käytäntöä että se muodostuu osaksi lainvalmistelukoneistoa ja alkaa antaa etukäteislausuntoja erinäisten ajatusten pohjalta

on päivänselvää että tekesiä ei ole kielletty osallistumasta sellaisten tuotteiden kehittämiseen joista mahdollisesti tulee joitain maailmanluokan menestystarinoita vaikka markkinoilla joskus on joitakin muitakin toimijoita

nyt turun hallinto oikeus on päättänyt että vessapaperia saa myydä verovapaana yleishyödyllisesti usea urheiluseura on joutunut maksamaan merkittäviä veroja

mutta kaikilta muilta osin myös paljuselliasia on saatu tällä vaalikaudella todella hyvälle jamalle ja suomesta pikkuhiljaa häpeäpilkku poistuu

sen jälkeen hyvin avoimesti komiteaan on otettu kaikki mukaan ja eilen esiteltiin esitys jossa kuitenkin hyvin laaja edustus eduskunnasta omine allekirjoituksineen kannatti syntynyttä kompromissia

matikainen kallströmin muuten niin ansiokkaassa puheenvuorossa oli väite että oikeusministeriö ei olisi itse yrittänyt saada hallinto oikeuksiin maahanmuuttokysymyksissä lisäresursseja

sitä nuorempien osalta on järjestelmä jossa lastensuojelu puuttuu ja tämä järjestelmä on nykyään paljon parempi kuin pari vuotta aikaisemmin kiitos uuden lastensuojelulain

arvoisa herra puhemies

vitkuttelua ei ollut päivääkään

tarkastusvaliokunta samoin kun perustuslakivaliokunta lähtökohtaisesti pyrkii aina yksimieliseen työskentelyyn jos se on suinkin mahdollista ja toisaalta aina ankkuroimaan kannanottonsa asiantuntijoiden laajaan näkemykseen

tältä osin siis kaikki asiantuntijat olivat yhtä mieltä

tämä kysymys on loppuunkäsitelty seuraava kysymys edusti

seuratoiminnan piirissä olevien ihmisten palkkioiden ja palkan suhde äitiyspäivärahaan ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan opintotukeen on äärimmäisen epäselvä samoin sitten ihan se onko se varsinaista palkattua työtä vai ei

niin ymmärrettävä kuin edustaja virtasen esille tuoma huoli on yhtä selkeätä on että perustuslakivaliokunta ei voi tässä auttaa vaan normaalit viime vaalikaudella uudistetut lainvalmistelun oppaat ja säännöt auttavat tässä yksiselitteisesti

tämä on se selkeä lähtökohta josta hallitus etenee tästäkin eteenpäin

kun valtioneuvosto tähän prosessiin sen nopeuttamiseen keskittyi alkuperäinen ajatus että vain maa hanmuuttovirastolle annettaisiin lisäresursseja muuttui nimenomaan jo hallituksessa ajatukseksi että yhtä lailla sitten täytyy estää sen ruuhkan syntyminen sitten hallinto oikeuksiin

siltä osin jos tulee aivan uusia avauksia minä epäilen että kysymys on semmoisista prosesseista jotka eivät sitten ole ehkä tarkastusvaliokunnan käsissä vaan hallituksen oikeusministeriön puolella

hallituksella on käytettävissä kaikki se sama perustuslaki informaatio kaikki ne asiantuntijat joita suomessa on suoraan käyttämättä asiaa missään etukäteiskäsittelyssä tai seminaarissa perustuslakivaliokunnassa

karimäelle ja myös ed

istuin hallitusneuvotteluissa joka ikisen minuutin oikeuspolitiikkaa koskevassa keskustelussa eikä siellä yhdenkään hallituspuolueen taholta ei myöskään toimikunnan puheenjohtajina toimineilta sosialidemokraateilta tullut minkäänlaista esitystä siitä että tämä hallitus muuttaisi näitä suuria linjoja

arvoisa herra puhemies

ymmärrän hyvin järkytyksen ja tietysti on täysin totta että puhumme erittäin vakavasta iljettävästä ja hirveästä rikollisuudesta kun puhumme raiskauksista

tämä päätös on loud and clear se näkyy meidän päätöksemme perusteluissa

mutta on myös niin että vallan kolmijako oppi aivan niin kuin ensimmäinen kysyjä tunsikin estää oikeusministeriötä kommentoimasta keskeneräisiä oikeudenkäyntejä

tarkastusvaliokunta tulee varmastikin tässäkin asiassa katsomaan mitä hienosäätöä muun muassa tämän tarkastusoikeuden ja monien tämmöisten vaikeatulkintaisten asioiden osalta on mutta jos herää tarpeita koko lain perusteiden muuttamiseen niin silloin katson että ihan näiden vallanjako oppien ja logiikan mukaan ovat oikeusministeriö ja hallitus ne jotka tuovat ihan kokonaan uuden esityksen

sitoumukset tältä osin on annettu ja ne ovat niin pysyviä kuin mikään hallitus voi yli oman toimivaltansa ja seuraavien vuosien osalta ylipäätänsä mitään luvata

herra puhemies

mistään sinisilmäisestä naiiviudesta ei ole silloin kysymys kun suomessa perustuslain mukaisesti esittelystä tehdään päätöksiä ja kun esittelijät yhteistyössä myös muiden ministeriöiden vastaavien asiantuntijoiden kanssa kaikki tulevat siihen tulokseen että ykn erikoistuomioistuimen ruanda tuomioistuimen näkemys ruandan tuomioistuimen laillisen taikka oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaamiskyvystä sitä minun mielestäni ei ollut on juridisesti niin sitova että lähettäminen ruandaan oli poissuljettu

vankeinhoidon pelastuspaketin osana on ollut nimenomaan se että pelsoon jää vielä se osuus jossa on muun muassa tämä geenivaranto joka on erittäin tärkeä

on käsittääkseni kuitenkin kiistatonta että talouden romahdus tai tämän kestävyysvajeen kasvattaminen on kaikista heikoimmassa asemassa olevien kannalta kaikista huonoin vaihtoehto

arvoisa herra puhemies

pulliaisen hyvin konkreettiseksi muuttuneeseen kysymykseen onko riittävästi virkamiehiä onko heillä aikaa käydä toinen toisensa huoneessa vastaus on että tämä on kyllä ihan aito ongelma varmaan kaikissa ministeriöissä tänä päivänä kiire on totta

mainittakoon kuitenkin että ei oikeusministeriölle koskaan ole myönnetty mitään erityisiä varoja näin suuren kansallisen projektin hoitamiseen

tarkastusvaliokunnan rooli on toinen

oikeusministeriöllä on tällä vaalikaudella ollut lapsiin ja naisiin kohdistunut rikollisuus rikoslain tarkastusten yhtenä painopistealueena

tästä näkökulmasta kysyisinkin hallitukselta

kun puhutaan siitä kun silloin ennen viime vaaleja on tehty näitä lomakkeita ja ohjeita ja heti vaalien jälkeen puhutaan kaudesta jolloin minä en ole ollut ministerinä

hallitus on saanut ulkomailta todella paljon kiitosta siitä että samaan aikaan tähdätään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen sillä että kestävyysvajeprobleemi hoidetaan pitkällä tähtäimellä uskottavasti mutta samalla tuloerot eivät pääse kasvamaan

meillä on melkein valmiina noin kuukauden päästä valmistumassa työryhmän esitykset lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden rangaistusten kiristämisestä meillä on jo valmiina ja lausuntokierrokseltakin palannut lähisuhdeväkivallan pahoinpitelyiden rangaistusten kiristäminen ja meillä on optulassa lähtenyt jo liikkeelle myös aikuisiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden osalta putkessa sama prosessi joka nyt on kohta jo valmis lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden osalta

syyttäjistä ja taloussyyttäjistä

syyttäjien yli vuoden vireillä olevien juttujen määrää on tässäkin nyt olevassa ahdingossa onnistuttu vähentämään merkittävästi

sen sijaan paras ratkaisu minne olisi voinut lähettää olisi ollut se että ruanda erikoistuomioistuin vielä olisi jatkanut ja käsitellyt nämä asiat siinä naapurimaassa

puhutaan siis siitä tilanteesta ja silloin kysymykseni kuuluu olisiko silloin pitänyt naapurihuoneestakin jonkun tulla vielä tarkistamaan että ohje on sama kuin aikaisemmin ettei siellä ole väärää pohjaa

näillä näkymin syyttäjien omakin arvio on että he onnistuvat siinä työssä vielä jatkossakin lisää ja nyt vielä eduskunnan antamat lisärahat ja hallituksen jo antamat lisärahat helpottavat tätä

mutta yk menee ja päättää että se tuomioistuin ei ota enää juttuja ja tämän saman ongelman edessä ovat olleet kaikki oikeusministerit jokaisessa euroopan maassa

täällä on ehkä jossain määrin puheenvuoroissa annettu väärä kuva kokonaistilanteesta rikosoikeuksien käsittelyssä puhumattakaan että sen takia meillä olisi vankiluku alhainen kun jutut kestävät

vain ruotsissa jossa on hieman toisenlainen lainsäädäntö korkein oikeus sanoi että voi olla että ei ja ruotsin oikeusministeri jolla on siis silloin toisenlainen oikeuspohja päätyi koettamaan ja se päätös jäädytettiin välittömästi euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta eikä sitäkään siis ole pantu toimeen

sen sijaan siinä vaiheessa kun kysyin vastaavalta virkamieheltä pitävätkö paikkansa nämä väitteet tietysti vain ja ainoastaan hän voi tietää mitä hän on tehnyt silloin naapurihuoneesta kysyminen ei enää olisi edes auttanut

näin ollen näihin rangaistustasoihin siihen mitä todellisuudessa tapahtuu ja mikä varsinkin näitten lasten osalta jo tiedetään ja mihin nyt puututaan että oikeuskäytäntö on epätasaista ja että samankaltaisista asioista ei aina tule samanlaisia rangaistuksia niihin puututaan aina tutkimustulosten riittävän faktan avulla

kerrataan pari asiaa

on myös aivan mahdotonta ajatella sellaista hallintoa jossa ministeri lähtee siitä että kun hän kysyy onko tehty muutoksia vai onko pysynyt samana ja saa selvän vastauksen hän sen jälkeen lähtee vielä itse jonnekin tietokoneelle katsomaan pitävätkö vastaukset paikkansa

aivan kuten aikaisemminkin olen kertonut oikeusministeriön resurssi ja henkilöstöpula on sellainen että me vaalikauden lopussa pystymme selvittämään kokonaisuuden

vain ne ikävät ongelmat ne todella hankalat ongelmat joista on tullut menneiltä vuosilta euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta tuomioita koskevat pääsääntöisesti monimutkaisia talousrikosjuttuja jotka kestävät poliisitutkinnassa näistä voitte keskustella sitten sisäministeriön hallinnonalalla enemmän jo usein monta vuotta

arvoisa puhemies

olemme ministeri vehviläisen kanssa sopineet että tässä yhteydessä muun muassa valmistuvat arviot muun muassa itävallasta myös siitä mitä tieliikenteessä tarkoittaisi jos nuorilla liikenteeseen vasta tulevilla olisi tiukemmat promillerajat kuin muilla

arvoisa herra puhemies

tällaiseen hallintoon ei kellään ole varaa eikä se olisi asianmukaista

meillä perustuslakivaliokunnassa on nyt paljon töitä ja peräänkuuluttaisinkin työrauhaa perustuslakivaliokunnan toiminnalle ja meille kaikille jäsenillekin myös sitä vanhaa traditiota että ensin tehdään työt ja sitten tullaan ratkaisun kanssa ulos

se on toimintaryhmä joka auttaa myös kiinassa niin sanottuja whistleblowereita jotka nimenomaan ilmiantavat ja auttavat niitä kansalaisia jotka rohkenevat taistella ihmisoikeuksien puolesta paljastaa ihmisoikeusrikkomuksia ja tässä työssä on tullut vastaan myös internetin sensurointia vastaan toimivien ihmisten puolustamistapauksia

lähiviikkoina arvoisat edustajat jos näyttää siltä että eduskunta hyväksyy tämän osauudistuksen toivottavasti yksimielisesti oikeusministeriö eli minä julkaisee uudet ohjeet tämän lain mukaisesti ja uuden lomakkeen

euroopan neuvosto jonka kysyjä tuntee hyvin on tehnyt sopimuksen ja siihen lisäpöytäkirjan ja sitten euroopan unioni puitepäätöksen joissa kaikissa vaaditaan sitä että rasistisesta sellaisesta niin sanotusta vihapuheesta joka on siis nyt meillä jo kriminalisoitu esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan niin niistä täytyy näiden päätösten mukaan olla myös niin sanottu yhteisörangaistus

näistä ensimmäinen koskee vankien siirtoa ja toinen ehdollisten rangaistusten ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaa

arvoisa herra puhemies

se on poikkeuksellisen tärkeätä että valiokunta paitsi työskentelee erittäin ahkerasti ja koko ajan päätösvaltaisena myös pitäisi nyt ulkopuoliset kokouksensa jossain muualla kuin lehdistön avulla

muuntorangaistusta ei ole poistettu

puitepäätökset on pantava tämän vuoden joulukuuhun mennessä täytäntöön ja olen todella iloinen että saimme nyt oikeuskansleriltakin luvan tämä on direktiivistä johtuva kansallinen implementointi tuoda tämän nyt jo eduskuntaan koska tämä hanke on ollut sekä edeltäjälleni ministeri koskiselle että minulle erittäin tärkeä

ukkola puhui lomakkeista ja minun on pakko sanoa että se edellinen lomake josta en siis ole vastuussa en sitä vielä ollut tekemässä kyllä jossain määrin voisi olla selkeämpi

ja kun kysyjä puhui koko ajan varkauksista niin varkauksissa ei voi missään tilanteessa tulla semmoinen tilanne että saa tuomioksi sakkoja eikä niitä sen jälkeen muunneta

nämä vaikeudet kiistämättömät ongelmat ovat pääsääntöisesti koskeneet onneksi hyvin pientä joukkoa rikosten kokonaismassasta ja esimerkiksi vankimäärään tällä sinänsä hälyttävällä tilanteella ei ole mitään vaikutusta

tähän ei enää tarvita mitään hämmentävää elementtiä lisää

mutta minäkin olisin tästä ict asiasta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana kysynyt kun tiedän että molemmat ministerit ovat tätä paljon pohtineet mutta ihan vielä en varsinaista pykälätoimivaltaa ratkaisua pikalukemisella löytänyt

arvoisa herra puhemies

jos selviää sakoilla niin joka tapauksessa sakot ovat niin suuria että jos niitä ei maksa eikä niitä ulosottokaan saa niin ne muunnetaan

sen sijaan aivan oikein uhrien aseman näkökulmasta koko yhteiskunnan näkökulmasta se että talousrikosten esitutkinta syyttäminen ja tuomioistuinprosessi kestävät joissakin tilanteissa liian pitkään on yhä ongelma

minun ministerikaudellani varsinkin yhteistyö itävallan ministerin ja minun välillä on ollut tässä hyvin tiivistä ja nyt olemme tässä tilanteessa että pääsemme tätä tärkeätä esitystä kansallisestikin toimeenpanemaan

paljon kiitoksia ministeri ihalaiselle hyvästä analyysistä ja myös kauniista sanoista mutta erityisen paljon kiitoksia tästä viimeisestä tärkeimmästä mielestäni jättiuutisesta että hankintalaissa tämä poissulkemisen sisällyttäminen lakiin on työn alla

miten te olette ajatelleet että tämä edustaja mattilan esiin nostama todella tärkeä ict asia löytyy tästä tai miten se voidaan tässä eduskuntakäsittelyn yhteydessä korjata